siinä mielessä on kysymys myös todellakin sisäisestä keskustelusta tai siis rohkeudesta käydä sitä keskustelua ilman että ihmiset ministerit tai muut menevät heti kuoreensa jos tehtyjä päätöksiä kyseenalaistetaan

mutta kaipaisin vielä ministeriltä selvitystä siihen kun myönsitte että itse olette valmis porkkanaksi antamaan sen lupauksen että palkkaveroa ei nosteta mikä sen hinta on

mutta sitten on kyse vaan siitä uskalletaanko niistä ratkaisun perusteista arvoperusteista käydä keskusteluja ja tuoda niitä esiin

toisaalta on aika yllättävää sitten että kukahan on luvannut yrityksille yhteisöveron alentamista koska sellaistakin on uutisoitu viime viikolla tässä yhteydessä

mutta todellakin meidän poliittinen kulttuurimme voisi olla paljon mielenkiintoisempaa jos avoimesti analyyttisesti ja rehellisesti käytäisiin tätä keskustelua mitä esimerkiksi nyt käydään

mistä se sitten on tullut ja kuka sitä kannattaa ja mikä on senkin hinta tarkempaa tietoa jos vielä saisi tästä tilanteesta

kysyisin ministeri kataiselta

lääkärihelikopterit on otettu budjettiin mutta ikävä kyllä ensi ja turvakoteja ei

miksi tällainen priorisointi on tehty

kuuntelin pöyristyneenä kansanedustaja rajamäen aamun puheenvuoroa jossa hän todella mitätöi sinivihreän hallituksen toimet harmaan talouden vastaisessa taistelussa

mutta lisäksi toivon kyllä että ministeriö entistä vahvemmin toisi esiin joka vaiheessa näitä toimia ja korostaisi yksittäisiä parannushankkeita tai keinoja joita on lisätty ja tehty ja joilla on tiukennettu lainsäädäntöä tässä harmaan talouden vastaisessa taistelussa

perheväkivallan määrä ei ikävä kyllä ole vähentynyt

miten ministeriö huomioi omassa toiminnassaan tämän erittäin traagisen väkivallan muodon ja on siinä taistelussa tämän asian vähentämiseksi

tuo on hyvä toive mutta kuten sanoin niin toisaalta meillä on niin kuin se realismi että investointeihin meillä on vain rajallinen pääomamäärä ja tosiasia on että jos me rakennamme niin massiivisesti ydinvoimaa varsinkin kuten kokoomus esittää että kolme ydinvoimalaa niin silloin on aivan turha kuvitella että yhden yhtäkään ropoa löytyisi uusiutuvaan

ikävä kyllä kaikki nojaa menneeseen aikaan eikä ole tulevaisuutta laisinkaan

ja sitten vielä minusta on erittäin vastuutonta puhua siitä että halpaa sähköä pitäisi tulevaisuudessa tulla runsaasti koska meidän maapallomme ei kestä sellaista ajatusta ja sellaisia tekoja että kulutusta vaan lisää ja ydinvoimalla vaan halpaa sähköä

ilman saumoja rakennettavat pääkiertoputket jouduttiin valmistamaan kahteen kertaan ja tästä aiheutui suuria lisäkustannuksia

ja vastasitte

kustannukset välittyvät tvon omistajien sähkön hintaan ja vaikuttavat niiden kautta osittain myös sähkön kuluttajahintaan

ministeri pekkarinen eikö tämä vastaus osoita sen että ydinvoimalat eivät ole kansantaloudellisesti niin kannattavia ja turvallisia kuin on väitetty

sellaiset ehdotukset ovat täysin vastuuttomia koska kun olemme viime vuosina lyhentäneet valtionvelkaa takaisin niin tilanteessa jossa talouskasvu hyytyy on onneksemme tuo valtionvelka eu maiden pienimpiä

vuoden kuluttua olemme tekemässä uusia palkkaratkaisuja ja nyt kun käytetään kyllä suurin osa tuosta veronkevennysvarasta ensi vuodelle niin ikävä kyllä ensi syksyyn jää aika vähän rahaa

kysyn nyt kolmannen kerran ministeri kataiselta mikä on se hallituksen vastaantulo

mutta kysyn nyt vielä kerran sen hintaa koska se on aivan ratkaisevan tärkeä tulevina vuosina se on tärkeä ensi helmikuussa kun hallitus käy kehyskeskustelut ja se on siitä eteenpäinkin merkittävä

toiseksi

ihmettelen sosialidemokraattien johdonmukaisuutta verotuksessa

lähtökohtani ydinvoiman arvioinnissa on yksinkertainen

se on sentään otettu verotuksen piiriin toisin kuin teidän jäsenenne maa ja metsätalousvaliokunnassa jättivät eriävän mielipiteen turpeen verotuksesta

teknologian kehityksellä ei voida perustella riskialttiin ydinvoiman rakentamista koska sen käyttäjä on aina inhimillinen ihminen ja ihminen tekee virheitä

ja ylipäätään verotuksesta

on juuri meidän kansanedustajien tehtävä tässä tilanteessa ajatella omaa ja tulevien sukupolvien hyvinvointia ja vastuullisesti turhia riskejä ottamatta miettiä ratkaisuja aikamme ongelmiin

ilmastonmuutoksen torjuntaa ei tule tehdä sellaisella ratkaisulla joka synnyttää myrkyllistä radioaktiivista ja siten äärettömän vaarallista jätettä ja joka kätketään pois silmistä maan sisään

kaikki halpa sähkö lisää turhaa kulutusta ja kuluttaa siten luontoa

olemme tienhaarassa jossa koko elämäntapamme on mietittävä uudelleen

kun on rajalliset pääomat ydinvoimahanke syrjäyttää muita joustavampia työllistävämpiä ja yksityisiä investointeja

kehotan teitä muistamaan myös että vttn asiantuntijoiden mukaan sähkön tuonti venäjältä ei lopu vaikka ydinvoimaloita rakennettaisiin kaksi lisää

etenkin niille alueille joihin on olemassa raideliikenne jonne ei ole pitkäkään matka junalla kätevästi kulku sujuu en ymmärrä miksi sinne pitää julkista rahoitusta saada

sitten vielä tästä joukkoliikenteestä

on ongelma että kuntaliitoksissa menetetään joukkoliikenteen rahoja koska nykyisessä laissa sanotaan niin että sisäiseen liikenteeseen sitä rahaa ei saa käyttää

se on erittäin merkittävä nosto

onko ministeri hyssälä tämä toimeentulotuen normiosan siirto kelaan edistynyt millään tavalla koska tämähän on sellainen uudistus jos mikä joka osuisi niihin kaikista köyhimpiin niihin jotka eivät edes tiedä että he ovat oikeutettuja tähän

arvoisa puhemies

lausunnot vahvistavat sen mitä vihreä eduskuntaryhmä sanoi omassa lausunnossaan eli esitys ei vahvista taito ja taideaineiden asemaa eikä se vastaa siten hallitusohjelmassa kirjausta jonka mukaan näiden tuntien määrän pitäisi lisääntyä

myös muuta kritiikkiä on esitetty

valtiovarainministeriön mukaan taloudellisessa vaikutusarvioinnissa on suuria puutteita ja luonnonsuojeluliitto arvioi ja katsoo että hyvät tavoitteet kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ovat ristiriidassa sen kanssa että biologian ja maantiedon opetus vähenee

tämä budjetti mahdollistaa sen että yksittäiset ihmiset tekevät ympäristöystävällisiä valintoja muun muassa lämmitysjärjestelmää muuttaessaan ja se on merkittävää ja tärkeää

todellakin tässä mietinnössä sanotaan juuri se että kuntatalouden tilanne on heikentynyt suurelta osin myös sen takia että yhteisöverosta riippuvat tulot ovat niin romahtaneet

kysyn ministeriltä että kun kiinteistövero on kuitenkin todettu erittäin hyväksi ja pysyväksi ja vakaaksi veromuodoksi kuntien kohdalla oletteko valmiit siihen että vielä tällä hallituskaudella kiinteistöveron alarajaa nostetaan

valiokunta sanoo että on arvioitu mahdollisuuksia liittää kuntaliitokseen kannustavia tulokseen liittyviä elementtejä niin että tervehdyttäviä kuntia palkitaan taloudellisesti

tällä työllä on merkitystä laajemmalti kun katsotaan esimerkiksi sitä kuinka lisäsatsaukset elokuvaan ovat tuoneet hienoa jälkeä viimeisenä nyt dome karukoski sai kahdesta elokuvasta palkinnot kansainvälisillä areenoilla

miten oikeusministeriössä nähdään saadaanko tällä budjetilla nyt tarpeelliset virkojen lisäykset siis toteutuvatko tarvittavat lisäykset

se tuottaa merkittävää tietoa meille tällä alalla ja me tarvitsemme analyyttistä ja tieteellistä perustutkimusta oikeuspoliittisella sektorilla

tämä finanssikriisi on osoittanut sen että kuntien rahoitus nojaa liikaa suhdanneherkkiin tuloihin eli tulovero ja yhteisöverotuloihin

sekä oecd että suomessa kuntaliitto ovat pitäneet kiinteistöveroa huomattavasti parempana ja vakaampana rahoitusratkaisuna kuntien toimintojen takaamiseen

oletteko valmiita vielä tällä kaudella kerran nostamaan kiinteistöveron alarajaa

ensiksikin oli ihmeellistä kuulla sama asia minkä ministeri virkkunen täällä kertoi että kun yliopistot olivat tulosneuvotteluissa ministeriössä yliopistojen rehtorit ja hallitusten puheenjohtajat olivat tyytyväisiä tilanteeseen

eikö oikeuskansleri jonkka valtioneuvoston käsittelyssä millään tavalla edes varoittanut tai huomioon ottanut sitä että perustuslaillisia ongelmia asian käsittelyssä voisi olla

on saatavana yliopistojen rahoitus ja jätteistä joita kristillisissä ennusteissa

red bull mies

päiväni kun mietinnössä yksimielisesti todetaan yliopistojen rahoitukseen jää edelleen ongelmia miten te arvoisa ministeri aiotte nämä asia

sitte ministeri wallinille

meidän erinomaisessavaihtoehtobudjetissa esitetään kahdeksankymmentä miljoonaa nostettavaksi veikkaus osakeyhtiön taseesta kahden vuoden

edunsaajien rakennusten peruskorjaus ja uudisrakennus valtionosuuksiin

miten se tähän suhtautuisitte koska kuntatalous on tunnetusti omia

ja kysyisitte että myös kommentteja ole julkisuudessa esittäneen että suomeen on suomessa voitaisi edestä talviolumpialaiset

muistatko tätä kysymystä myöskin vähän valottaa minkälainen bisnes viive olis

jos haluan jälleen kerran muistuttaa siitä että veikkausvoittovarat tulee käyttää vain ja ainoastaan niin tarkat tarkoituksiin niihin on arpajaislain eri kasvot varenne varojen jaosta annetun lain mukaan tarkoitettu eli edunsaajien varsinaisen toiminnan

jakosuhdelain jakosuhdelakiin ja sen periaatteeseen

hän uskoi mies vielä haluan nostaa yhden pienen asian esiin mielestäni luovan talouden ja yrittäjyyden tukeminen myös tämän momentin alalla erittäin tärkeää ja positiivinen asia meillä on vielä mahdollisuuksia työllistämis ja työllistämispotentiaalia tällä alalla tulevan

an vastauspuheenvuoroja

olemme kuulleet hallituksen sankariteot opetusministeriön alalta mutta ne lukuisat pahat kunnat ovat ilmoittaneet lomauttavansatavoitteisiin opettajia

miten hallitus kehysneuvotteluissa että oppilaat saavat jokaisena koulupäivänä asianmukaisen laadullisesti täysipainoisen opetuksen ja jos eivät saa joka on vastuussa

edustaja

hallituksen esittämään mietinnässä on tullut hyviä lisäyksiä eduskuntakäsittelyn ja valiokuntakäsittelyn myötä erityisesti syrjäytymisen ehkäisemiseksi näin työpajatoimintaan

mutta siitä huolimatta tää koko kokonaisuus opetusministeriön hallinnonalalta jää jää kyllä touhuja ja erityisesti kanna

yliopistojen perusrahoituksesta ja eri myöskin yleissivistävän koulutuksen yhteydessä perusopetuksen luokkakoosta riittääkö tämä

kun siellä kuitenkin on näin tulossa tämä erityisopetuksen tarve lisääntyy ja sillä ne luokat voi pitää olla todella

te arvoisa puhemies saa nyt molempien kotimaisten kielten suomella sen

oppimisen pitäisi olla luonnollista on se ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen eikä niin helppo mutta erinomaisena tapana edistää kielen oppimista on kielikylpyopetus nuorella iällä monikielisyydelle voidaan luoda näin hyvä pohja kysynkin miksi kielikylpyopetukseen ei panosteta enemmän milloin voidaan pudottaa näin opetusministeriön suunnitelmissa ja jo budjetissa jää monissa monissa ottar useissa kaupungeissa lapset jonottavat tällä hetkellä kielikylpyopetuspaikkaa tiedä mitä tarvitaan lisää opettajia ja porkkanoita kunnille kertyvä panostamiseen